vastuu tässä toisessa ohjelmassa on takauksia ervvlle

monimutkaisen järjestelyn kautta ne vaihdetaan vähäriskisempiin papereihin eli korkeimman luottoluokituksen valtioiden velkakirjoihin

jos kreikka jättää maksamatta ervvltä saamansa lainat erillistilillä olevat arvopaperit toimivat vakuutena

arvoisa rouva puhemies

on todella hyvä asia että olemme saaneet metropolipolitiikan käsittelyyn tänne

vakuussopimus ei ole julkinen osapuolena olevien kreikkalaisten pankkien vaatimuksesta

arvoisa puhemies

on varmasti perusteltua lisätä yhteistyötä maankäytössä asumisessa ja liikenteessä ja voi olla niin että tehokkuutta saadaan sillä että olisi uusi seutuvaltuusto näistä asioista päättämässä

lisäksi esitetään jatkuvaa seurantaa hiilibudjetointia sekä eduskuntakäsittelyjä tavoitteista ja toteutuksesta selonteon kautta

kannatan lämpimästi tällaista toimintatapaa koska muutosta ei tule ilman poliittisia päätöksiä

aloitteessa esitetyt tavoitteet ovat linjassa eun asettamien ilmastotavoitteiden kanssa ja kansainvälisen ilmastopaneelin ipccn tavoitteiden kanssa

aivan samalla tavalla kuin kunnissa nyt on lautakunnat myös tässä seutuvaltuustossa tarvittaisiin alemman tason päätöksentekoelimet eli lautakunnat asioiden perusteelliseen käsittelyyn ja asialliseen valmisteluun

ilmastonmuutosta ei voi pysäyttää mutta sitä voi hillitä

kasvihuonekaasut lämmittävät ilmastoa vaikka uusien päästöjen tuottaminen lopetettaisiin välittömästi

ilmastonmuutosta voidaan kuitenkin hidastaa niin etteivät ympäristölle ja ihmisille aiheutuvat vahingot ole ylitsepääsemättömiä

on kyllä väärin väittää etteikö seutuyhteistyö ole toiminut

seutuyhteistyössä on menty koko ajan eteenpäinkin

esimerkiksi jätehuollosta ja vesiasioista vastaa hsy hyvinkin toimivalla tavalla pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteestä taas hsl

toisaalta jotkut seudut aavikoituvat toiset peittyvät tulvaveden alle

samaan aikaan kun käsittelemme täällä metropolipoliittista selontekoa on myös seutuhallintoselvitys joka on kunnissa ja uudenmaan liitossa käsittelyssä ja lausunnoissa ja siinähän ehdotetaan juuri sitä että hsyn hsln ja uudenmaan liiton toiminnot koskien maankäyttöä asumista ja liikennettä yhdistyisivät

kun freonien käyttö lopetettiin napa alueiden otsoniaukko on alkanut korjaantua

happosateet ja metsäkuolemat saatiin pysäytettyä kun teollisuus vähensi rikkidioksidipäästöjään

toki ilman muuta täytyy olla myös ympäristöviranomaisella vaikutuspaikka tarkastella että kaavoitus on ympäristönäkökohtien kannalta hyvää

talousasiantuntija sternin mukaan ilmastonmuutos on kaikkien aikojen suurin ja laaja alaisin markkinavirhe

koska fossiiliset polttoaineet ovat halpoja uusilla teknologioilla on vaikea nousta

pääkaupunkiseudulla esimerkiksi viherkehä nuuksio meiko sipoonkorpi porkkala on hyvinkin keskeinen ja tärkeä mutta niin myös asukkaiden lähivirkistysalueet

ilmastonmuutos on uusi teollinen vallankumous ja markkinavirheen korjaaminen synnyttää sekä voittajia että häviäjiä

siinä määrin näkisin että kyllä myös kaavoituksen suhteen on hyvä säilyttää paikallisolosuhteiden tuntemus ja paikallistaso

maailma pyörii liiaksi öljyn ympärillä

elikkä niistä kaikkein läheisimmistä alueista ja yksityiskohtaisimmista suunnitelmista kyllä täytyy voida myös kuntatasolla jatkossa päättää

koska öljy on myös tärkeä materiaalien kuten muovien ja lannoitteiden raaka aine sen käyttö polttamiseen kuten energiantuotantoon ja autoiluun tulisi siirtymäajan kuluessa lopettaa

ihmisten tarpeet ovat todellakin keskeisiä emmekä voi rakentaa sellaisia mammuttiorganisaatioita joista asukkaat eivät tiedä kehen ottaa yhteyttä tai mihin toimittaa toivomuksia oman alueensa palveluiden suhteen esimerkiksi koulupalveluissa ja sosiaali ja terveyspalveluissa

jos näin ei tehdä yhä saastuttavammat tekniikat valtaavat alaa

fossiilista polttoainetta sisältäviä kaivannaisia esimerkiksi viron palavan kiven kaltaisia polttoaineita otetaan enenevässä määrin käyttöön mikäli saastuttamista ei rajoiteta kansainvälisin sopimuksin

ilmastolaki on hyvä lähtökohta vauraille teollisuusmaille

kimmo kiljunen tuossa omassa puheenvuorossansa esitti että vantaan rajan toisella puolella oleva terveyskeskus olisi hyvin käyttökelpoinen

me voimme toimia tiennäyttäjinä ja pienentää ekologista jalanjälkeämme joka on väestömääräämme suhteutettuna suuri

näinhän sen tulee ollakin kuten uusi terveydenhuoltolakikin tulee linjaamaan ja kunnissa on linjattu näitä päätöksiä että yhteisesti sovitulla tavalla asukkaat voivat käyttää terveyspalveluja myös kuntarajan ylitse

tärkeää on kierrätys lähipalvelut joukkoliikenteeseen panostaminen raideliikenteen lisääminen ja ratojen kunnossapito yhdyskuntasuunnittelu uusiutuvat energianlähteet ja ekologinen verouudistus ilmastomaksuineen

arvoisa puhemies

sitten toteaisin että raideliikenteen investointeihin on todellakin saatava uusi vaihde päälle

energiansäästö on kuitenkin tärkeintä kaiken a ja o

säästämällä energiaa kuten suosimalla matalaenergiarakentamista ja olemassaolevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista suosimalla energiansäästölamppuja led valaisimia teollisuudessa taajuusmuuntajia ja niin edelleen

varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla ja metropolialueella on valtavasti tarvetta joukkoliikenteen kehittämiselle

esimerkiksi ruotsissa nämä eu vaatimusten implementoinnit eivät ole aiheuttaneet sellaista hämmennystä ja epävarmuutta tukien jatkuvuudesta kuin täällä suomessa

esityksessä palkkatuki ehdotetaan myönnettäväksi elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle joko ryhmäpoikkeusasetuksen säännösten mukaisena tukena tai de minimis tukena

helsingin seutua kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä valtakunnallisena pääkeskuksena luomalla edellytykset riittävälle ja monipuoliselle asunto ja työpaikkarakentamiselle toimivalle liikennejärjestelmälle sekä hyvälle elinympäristölle

hallituksessa on otettu pieniä askelia päästöjen mukaan porrastettu auto ja ajoneuvovero tulossa olevat energiansäästö ja rakentamismääräykset ja lisääntyvä satsaus joukkoliikenteeseen

helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta

lain soveltaminen on hankalaa koska se jättää niin paljon asioita tulkinnan varaan siitä voidaanko soveltaa ryhmäpoikkeusasetusta vai de minimis sääntöä tai onko kyseessä elinkeinotoiminta joka vääristää kilpailua

seudun keskuksia vahvistetaan asunto työpaikka ja palvelukeskuksina

tyytyväisyyteen ei pidä tuudittautua vaan työtä pitää jatkaa tästä eteenpäin

erinomaisen hyviä tavoitteita mutta ne todella vaativat myös sitä että helsingin seudun liikennejärjestelmä hlj otetaan todella vakavasti ja viedään nopeutetulla aikataululla eteenpäin siinä olevia raidehankkeita

tuen suuruus riippuu siitä tulkitseeko työ ja elinkeinotoimisto toiminnan olevan elinkeinotoimintaa vai ei

selonteko on hyvä avaus globaaleihin ihmisoikeuskysymyksiin ja katsaus kotimaan tilanteeseen

toisaalta laki antaa mahdollisuuden eriyttää elinkeinotoiminnan kirjanpidollisesti muusta toiminnasta

ulkoasiainvaliokunta toteaakin mietinnössään että jatkon muodostaisi kansallisen toimintaohjelman laatiminen perus ja ihmisoikeuksien toteuttamisesta suomessa mikä on varsin kannatettava esitys

täällä esille noussut itäinen rantarata on myös hyvinkin tärkeä ja keskeinen ja espoolohja radankin suunnitelmia ja toteuttamista on odotettu jo vuosia

yksi tärkeä kysymys on lapsiköyhyys

jo tulevan vuoden budjetissa on hyvinkin keskeisesti myös esillä raideliikenne z ja y junien rahoituksen muodossa

on kyllä ehdottomasti nyt turvattava pääkaupunkiseudun työmatkaliikenne joukkoliikenne kun nimenomaan tässä keskustelussa ja selonteossakin on noussut monella suulla esiin tämän alueen merkitys ja kehittämisen tarpeellisuus

tulonsiirrot heikompiosaisille toimeentulon korottaminen ja vähävaraisten lasten harrastusten tukeminen ovat keskeisiä lapsen asemaa parantavia toimia

työttömien työpaikkaravintolat pientä nikkarointiapua tarjoavat kylätalkkarit joiksi on palkattu työttömiä kierrätyskeskustoiminta pääkaupunkiseudulla ja niin edelleen

vihreät ovat ajaneet ympäristölle haitallisten tukien karsimista

lakiesitys on laaja ja siinä on hyviäkin parannuksia kuten se että työnhakijan palveluntarve arvioidaan ja hänen kanssaan laaditaan työllistymissuunnitelma kahden viikon kuluessa työn alkamisesta

liikennepolttoaineiden energiasisältöveron korotukset ja lämmityspolttoaineiden korotukset ovat maltillisia mutta ohjaavat kuluttajaa ilmastoystävällisiin valintoihin

vanhusten palveluissa ja erityisesti laitoshoidossa on eduskunnan oikeusasiamiehen ja lääninhallitusten valvontatoiminnan kautta tullut esiin vakavia puutteita esimerkiksi vanhusten itsemääräämisoikeuden toteutumisessa

meidän on kiinnitettävä jatkossa entistä enemmän huomiota vanhusten itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen ja tarpeiden huomioimiseen

kulkuvaikeudet ja työmatkaan kuluva aika ehdotetaan kuitenkin otettavaksi huomioon pätevänä syynä kieltäytyä tarjotusta työstä mikä on kohtuullista

muutokset ovat linjassa päästövähennystavoitteiden kanssa koska ne siirtävät energiaverotuksen painopistettä yhä enemmän päästökaupan ulkopuolisiin sektoreihin kuten liikenteeseen ja kulutukseen

lopuksi selonteossa nousee esiin tärkeä seikka ettei suomi ole ratifioinut vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa ykn yleissopimusta

näiltä osin hallituksen esitykset ovat kannatettavia mutta vihreät jättivät käsittelyssä vastalauseen joka kohdistuu esityksessä olevaan turpeen veron alennukseen

on tärkeää että yleissopimuksen ratifiointi tapahtuu suomessa viivytyksettä ja ratifiointia edistävässä prosessissa huomioidaan vammaisjärjestöjen edustajia

ilmastonmuutos korostaa entisestään muun muassa köyhyyden torjunnan väestönkasvun rajoittamisen ja muuttoliikkeiden hallinnan tärkeyttä ja niihin liittyviä ihmisoikeuskysymyksiä

viime vuonna vihreä ryhmä esitti kymmenen kohdan paketin keinoista joilla voidaan vähentää kivihiilen kulutusta ja suosia kotimaisia uusiutuvia polttoaineita

esitimme verotuksen hienosäätämistä niin että sähkön ja lämmön yhteistuotannossa kotimainen energia pärjäisi paremmin kisassa tuontikivihiilen kanssa

arvoisa puhemies

esitimme metsähakkeen tukeen korjausta joka auttaisi ennen kaikkea nykyisen kaltaisissa oloissa jolloin päästöoikeuden hinta on alamaissa ja parantaisi metsähakkeen asemaa suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin

esitimme myös sitä että suomi toimisi aktiivisesti eussa eun päästökaupan korjaamiseksi jotta sitä kautta saataisiin vauhditettua uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja jarrutettua vastaavasti tuontipolttoaineiden käyttöä

pulmallista hallituksen esityksessä on se että tukitoimia kohdennetaan juuri turpeeseen vaikka järkevintä olisi keskittyä edistämään nimenomaan kotimaisen uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja sitä kautta auttaa vähentämään tuontipolttoaineiden käyttöä

ei ole järkeä siinä että päästökaupan hiilitonnin hinta on ollut niin alhainen että kivihiili on ajoittain syrjäyttänyt maakunnissakin puuhakkeen lämpövoimaloissa

vaadimme metsähakkeen tuotantotuen uudelleennotifiointia ja sitä että eu tarkistaa sääntöjensä järjettömyyden asian suhteen

tilanteessa jossa ulkomainen fossiilinen polttoaine kivihiili ottaa markkinaosuuksia kotimaiselta uusiutuvalta energialta pitäisi voida tukea kotimaista uusiutuvaa polttoainetta metsähaketta

niitä on liian kauan odotettu ja mikä pahinta työryhmän esitys tariffin piiriin tulevien voimaloiden rajaksi on murskaava

minusta on hyvä että ruuan arvonlisäveroa ei korotettu ja perheiden joka päivä ostama ruoka ei kallistu mutta lapsilisän leikkaus on kipeä päätös todella valitettava kompromissi

maailmalla kuten isossa britanniassa tuetaan tariffein pientuotantoa ja suuremmilla mittakaavoilla on käytössä vihreät sertifikaatit jolloin tietty osuus on tuotettava uusiutuvilla

tulemme esittämään pykälämuutoksen turpeen verotukseen

lisäksi käsittelyissä tulemme esittämään kolme lausumaehdotusta jotka myös sisältyvät vastalauseeseen

minusta sen voisi korvata tupakkaveron korotuksella

moni köyhä perhe turvautuu toimeentulotukeen ja olikin hyvä kuulla ministeri huoviselta että harkinnanvaraisen toimeentulotuen saanti helpottuu

edellytämme että hallitus toimii ripeästi eun päästökaupan valuvikojen korjaamiseksi jotta hiilidioksiditonnille saadaan sellainen hinta joka suosii uusiutuvia polttoaineita

lisäksi edellytämme että hallitus aloittaa metsähakkeen tuotantotuen uudelleennotifioinnin välittömästi jotta metsähakkeen tuotantotukea voidaan nostaa riippumatta turpeen verosta ja neuvottelee eun kanssa tähän tarvittavat muutokset

se olisi kädenojennus kaikkein köyhimmille perheille

kolmanneksi edellytämme että hallitus ryhtyy toimiin energiaverotuksen korjaamiseksi niin että kivihiilen vero nousee ja kotimaisen uusiutuvan energian kilpailuasetelma suhteessa kivihiileen vahvistuu

olisi ollut erittäin perusteltua myös laajentaa yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkatuki koko maahan kuten työelämävaliokunta esitti